me olemme metsäteollisuudessa maailmanmestareita mutta me emme ole kantaneet sitä vastuuta omasta keskeisestä vientiteollisuudestamme jonka muut maat esimerkiksi ymmärtävät kantaa

tältä osin minusta on arvokasta se että näitä vaikeita ratkaisuja aikoinaan tekemässä ollut entinen valtiovarainministeri eduskunnan nykyinen puhemies on julkisesti tullut tukemaan sosialidemokraattien esittämää uudelleenarviointitarvetta muun muassa verolainsäädännön osalta

me olemme sosialidemokraatit olleet paljon huolissamme tulo ja terveyserojen kasvusta ja tältä osin nyt viimeisten kansaneläkelaitoksen selvitysten mukaan kaksi viidestä työmarkkinatukea saavasta ihmisestä jättää lääkkeensä hankkimatta kustannussyistä kelan aivan tuoreen selvityksen mukaan

hallituksen taholta tästä asiasta vastaava ministeri kiviniemi on selkeästi todennut että hallitusohjelmassa ei ole luvattu laskea palomiesten eläkeikää ja pitää tärkeänä että tämä pian ratkaistaan sen takia että tämä palomiesten eläkeikäkeskustelu vie huomion muista asioista

tässä yhteydessä pidän hyvin tärkeänä sitä että hallitus valmistautuu myöskin lisäbudjetilla panostamaan muun muassa työllisyyden ja syrjäytymiskehityksen puolella ja muun muassa nuorisotakuun voimistamiseen

minä toivon että paateron ja kokoomuksenkin napanuora nyt pikkusen rupeaisi vastuullisesti heikkenemään että kokoomus kantaa nyt oikeasti vastuun eduskunnassa näistä asioista päätettäessä

jätimme tästä myöskin kirjallisen eriävän mielipiteen sen takia liittyen niihin oikeustieteen ja valtiosäännön asiantuntijoihin jotka meille myöskin tukevan lausunnon tähän menettelyymme antoivat että se kanta näkyisi jatkossa valtuutettujen ja kelan toiminnan tulevissa päätöksissä

tämän takia valtiolla pitää olla alue ja teollisuuspoliittista näkemystä tämän teollisuuden alan turvaamiseksi ja tulevan hyvinvointimme rahoituksen varmistamiseksi

tähän ministeri holmlund yhtyy omassa vastauksessaan

kyllä tätä asiaa todella seikkaperäisesti selvitettiin ja todettiin että palo ja pelastustoimen suorituskyky meidän sisäinen turvallisuutemme edellyttää eläkeiän alentamisratkaisuja

minusta on nyt tärkeätä että maahanmuuttoasioita käsiteltäisiin entistä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin ja katson kyllä että nyt esimerkiksi iän määrittämisen perheen yhdistämisen ynnä muuta

nämä ovat aika vakavia asioita myös ihmisoikeus ja ihmiskauppanäkökulmasta laskettuna vasta arvostelemasta pulliainen uotila ja lahtelaiselle kilminsterin myy pukua vastauspuheenvuoro ja

onko todella eduskunnan tahto se että kelan hallitus on kansanedustajista koostuva

vakava talouskriisi ja budjetin täydellisyysperiaate olisivat molemmat puoltaneet jo viime syksynä veroratkaisujen uudelleenarviointia

käytäntöjen pohjoismainen ja sitten eun yhteisten linjausten käsittely pitäisi ottaa aivan hallituksen taholta myöskin yleisemmin esille ettei tämä keskustelu nyt jää silmänlumeeksi

suomessa ei tätä ole ymmärretty ja täytyy sanoa että edellisellä kyselytunnilla jolloin en saanut puheenvuoroa oli uskomatonta että valtiovarainministeri täällä vielä kehui työnantajan kelamaksun poistoa jonain teollisuutta tukevana täsmätoimena

maa järisi hallitus meni vanhan kirjan mukaan

samoin kelan hallituksen rooli ja koko kelan rooli eduskunnan alaisena laitoksena tulee siinä mielessä myöskin osin hämärällä tavalla esille kun kelan hallituksen puheenjohtajaksi uuden hallituksen toimesta valittiin valtiovarainministerin valtiosihteeri

ja vientiteollisuuden suurissa vaikeuksissa jotka johtuvat juuri globaalista lamasta ja epäedullisista valuuttakurssimuutosten vaikutuksista on pakko nyt löytää teollisuuden työllistämis ja toimintaedellytysten parantamiseen uusia toimia

valtiovarainministeri erinomaisesti esitteli kansallisen selviytymisen täsmäohjukset veropohjan turvaamisen ja kasvun ja osaamisen panostukset

kun ajattelee eduskunnan alaisen laitoksen toimintaa niin pidän kyllä sopimattomana sitä että valtiovarainministeri valtiontalouden ja hallituksen varojen ja kirstun hoitajana ikään kuin on tämän eduskunnan alaisen laitoksen operatiivisen yksikön vetäjä

sen ansiosta tähän maahan ei tullut muun muassa taisteluhelikopterijärjestelmää kun oli olemassa sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja valtiovarainvaliokunta

ja kyllä nyt puheenjohtaja edustaja zyskowiczin olisi syytä tässä kertoa että liian vähälle on jäänyt keskustelu ekpn kautta tapahtuvasta myös jäsenmaiden keskuspankkien suomen pankinkin varjovelkaantumisesta

massairtisanomiset massalomautukset maa järisee sosiaalinen turvallisuus järkkyy tällaisessa tilanteessa ei voida elää kuin entisessä maailmassa hidastetussa filmissä

kyllä täällä helposti käsitellään nyt kuin yhtenä uskonkappaleena tätä vaikeinta kriisiä joka euroopalla ja myös suomen talouteen vaikuttavana on

arvoisa puhemies

siinä on oltava osana teollisuuden toimintaedellytyksiä parantavat toimet energiapolitiikka investointien verokohtelu pk toiminta

minusta on kuitenkin tärkeätä nyt kansallisesti myös yhdessä arvioida myös parlamentaarisesti yhdessä hallituksen kanssa mikä on euroopan keskuspankin kautta syntyvä ja suomen pankin kautta syntyvä varjovelkaantuminen ja on varmistettava että me estämme talouden ja hyvinvoinnin rahoitukseen liittyvät uhkat

samalla tavalla nyt tämä järjettömyys on eduskunnan vastuullisesti katsottava ja se sdp ryhmän taholta tullut kritiikki myöskin toivon mukaan johtaa jatkokäsittelyyn

toivon mukaan nyt kuitenkin tämä kansallinen vastuu ymmärretään ja eri toimijat nyt todella istuvat pöytään ja kuuntelevat metsäteollisuuden näkökulmaa siitä millä tavalla tämä toiminta turvataan maassamme

vetoan vakavasti siihen että sdpnkin aiemmin esittämien näkemysten joita myöskin palkansaajat ovat esittäneet teollisuuden korpilammen paikka on nyt

kyllä tässä on ajelehdittu maastrichtin sopimusta rikkoen toisten maiden vastuita ottaen ekpn ja keskuspankkien kautta on hankittu velkapapereita

nimittäin on todella nyt nähty miten vakava asia on jos merkittävät maanpuolustukselliset alueellisia tai työllisyysvaikutuksia omaavat asiat pyritään viemään ohi edustuksellisen demokratian kansanvallan päätöksenteon

mitä pankkivaltuutetuille ja puheenjohtajalle on tästä merkityksestä puhuttu ja onko puheenjohtajaa erityisesti informoitu ja onko puhemies heinäluoman ajattelua tästä uudelleen asemoinnista koko ekp ja suomen pankki ja parlamentaarinen laajempi vastuu käyty läpi myös pankkivaltuutettujen piirissä

meillä on oltava vastuullinen ote myös miettiä millä tavalla suomalaisten kotien huominen varmistetaan

euroopan unionin komissio tästä talouskriisistä elpymiseen tästä finanssikriisistä elpymiseen lääkkeenä esittää nimenomaan investointien ja kasvua tukevien rahoitusjärjestelyjen voimistamista ja sitä että nimenomaan vaikeutuvaan asemaan joutuvia kotitalouksia ja heikommalla olevia ihmisiä on tuettava sosiaalisia vaikutuksia pehmennettävä komissio käyttää tällaista ilmaisua

ministeri pekkarinen esitti hallituksen virallista taloususkoa tässä mutta tosiasia on se että valtiontalouden ylijäämää käytetään nyt rikkaiden veronalennuksiin ei esimerkiksi kuntapalvelujen kehittämiseen joka aluekehityksen ja työllisyyskehityksen kannalta olisi erittäin tärkeää puhumattakaan perusturvallisuudesta

kritiikkiä tälle esitykselle on tullut oikeastaan epäilyksistä sen suhteen auttaako tämä niitä kaikkein pienituloisimpia

ja terveyserot joista muun muassa suomen sydänliitto kantaa uudessa strategiassaan todella suurta huolta väestön terveyserojen vakavasta kasvusta

haaviston kanssa että kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia ja asemaa eussa on syytä selvittää ja yhtenäiset pelisäännöt hakea mutta kun hän otti esimerkkinsä tilanteesta jossa kolmansien maiden marjanpoimijoita käytetään muun muassa pohjois suomessa marjanpoimintaan niin sisäministerinä jouduin puuttumaan muun muassa ukrainalaisten marjanpoimijoiden tilanteeseen

tässä on ratsastettu kenraaleilla ajettu niitä omia tavoitteita toki poliittisen ministerin valtuuksilla mutta peittelemällä

meillä ei ole ongelmaa siinä miten jossain pohjois savon tai kainuun kunnassa tilanne kärjistyy vaan meillä on nimenomaan syrjäytymisen ja terveyserojen osalta vakava kysymys suurkaupunkien ja muun muassa tämänkin kaupungin monien kaupunginosien osalta

lisäksi sovitellun päivärahan enimmäismäärää ehdotetaan muutettavaksi siten että soviteltu päiväraha mahdollisine lapsikorotuksineen ja tulo sovittelujakson aikana yhteensä voisivat olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen

eli tässä suhteessa todella on yllättävää että nyt kun ette ole pääministeri teitä kiinnostaa tämä toinen lähestymistapa

tässä sosialidemokraattien aloitteet jotka nyt ovat käsittelyssä samoin kuin kehysvaihtoehdon ja tämän vuoden talousarvion yhteydessä jo ennakoivat tätä tilannetta

ei se voi olla niin että kuka tahansa ja mikä tahansa firma järjestää porukkaa ilman mitään vastuuta ja ulkoministeriö selvittää ovatko matkakustannukset onko työehtojen valvonta onko firman asiallinen puoli kunnossa

hän totesi silloin poliittiseen ja eduskunnan käsittelyyn liittyen kielteisen näkemyksensä että näistä asioista ei voida päättää huutoäänestyksellä

mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt alentaakseen palomiesten yleistä eläkeikää turvatakseen palomiesten mahdollisuudet selviytyä tehtävistään sekä varmistaakseen pelastustoimen suorituskyvyn

minusta on tärkeätä myös kansallisen selviytymisen kannalta käydä läpi nämä suurimmat vastuut suomen meno ja vastuuerät suomen historiassa millä tavalla myös varmistamme suomen talouden perustan nyt näissä eri vaihtoehdoissa

vuorotteluvapaalakia muutetaan siten että vuorottelukorvauksen määrää laskettaessa palkasta tai muusta työtulosta ei vähennetä tätä suojaosaa

kokoomus on pohjimmiltaan samanlainen peruskonservatiivipuolue kuin yhdysvaltojen bushin republikaanit ja täytyy sanoa että hyvin on veronkevennykset myös osattu painottaa puolueen peruskannattajakuntaan eli suurituloisiin

tältä osin on muistutettava että kyllä eduskunta ja parlamentaarinen järjestelmä on paras järjestelmä silloin kun tehdään todella vaikeita ratkaisuja

ja vielä ongelmallisemmaksi tämän tekee se että kyseessä on myöskin jokamiehenoikeuteen liittyvän oikeuden muodostaminen yrityksen toimesta bisnekseksi

siellä tunnustettiin yksimielisesti että on erittäin tärkeätä huolehtia myöskin maanpuolustuksen ja suomen turvallisuuden näkökulmasta kansalaisten sosiaalisesta turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

mutta olen huolissani siitä että tällaisen halpatyömarkkinoiden synnyttämisen jota vihreät kovasti pehmeillä puheilla tukevat takana on kovat arvot siitä että työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan mikä tahansa porukka voi perustaa firman ja tuoda mihin tahansa asiaan suomeen työvoimaa ja työehtojen valvonta ynnä muuta

oletteko te ajatellut nyt millä tavalla voitaisiin kädestä pitäen tukea myöskin niitä energia alan uusia yrityksiä kymmenen tässä debatissa vielä vastauspuheenvuorot edustajille

kuitenkin selkeästi näkyy että valtionvelan hoitaminen olisi inhimillisesti ja taloudellisesti helpompaa kuin tämän kriisin seurausten maksattaminen kunnilla muun muassa

arvoisa puhemies

nyt on se paikka jossa me voimme varustautua vielä oikeasta päästä

kyllä täällä eduskunnan pöytäkirjoissa on vuosi sitten jo nämä julistukset että poliisilla ei ole mitään hätää rahoitus kunnossa ja joka ikiselle poliisille työtä

klikkaa jo tällä hetkellä

pitäisi pikkuisen katsoa nyt myöskin tätä kokonaisuutta

arvoisa puhemies

se on regressiivistä verotusta jos kunnille siirretään veropainetta puhumattakaan kiinteistöveron paineesta vakituisen asunnon veron nostossa

siitä seurasi kompromissina sitten kuljetushelikopteriratkaisu jota sitäkin voidaan tietysti jälkeenpäin kriittisesti arvioida

mikä vakavinta tähänkin teemaan liittyen nimenomaan tämän kovan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakyky on hyvin paljon krpn toiminnasta kiinni ja kyllä tämä on luvatonta että tässä tilanteessa esimerkiksi krpn toimintakykyyn tulee epävarmuutta

arvoisa puhemies

kokoomus ei vahingossakaan lausu sanaa hyvinvointivaltio puhutaan päinvastoin siitä mitenkä omaiset ja hyväntekeväisyystyö ovat tässä tilanteessa vastaus

kun alue laajenee niin nyt on kysymys sen tilanteen säilyttämisestä

nyt on kyllä myös kansallisesti kansallisen eheyden ja tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten osalta meillä vakavasti käytävä läpi valtion ja kuntien järjestämien peruspalvelujen tilannetta

se mistä olen todella huolissani on se että tämä kaikki tapahtunut särkee vakavalla tavalla maanpuolustuksen henkistä perustaa kansallista eheyttä ja kriisikestävyyttä

arvoisa puhemies

sasin aikaisemman puheenvuoron johdosta on kyllä todettava että sosialidemokraateille ei ole ollut epäselvää meidän peruslinjauksemme talouden perustaa ja yhteiskunnallista ajattelua koskevilta osin

tietysti samaan aikaan kuntien pitäisi varautua siihen että talouskasvun hidastuessa pitäisi kuitenkin palveluja lisätä väestön ikääntymisen vuoksi

tältä osin tällä ratkaisulla ja kaikella tapahtuneella on todella suuri kielteinen vaikutus kansalaisten luottamukseen kun joudutaan tekemään vaikeita ratkaisuja mitä isänmaan eteen nyt muun muassa tämän ja huomisenkin päivän osalta joudutaan muissa suhteissa miettimään

nimenomaan tämän talouskriisin syvyys on selvästi kyllä yllättänyt hallituksen

itse asiassa kokoomuksen talouspoliittisista asiantuntijoistahan ovat esiintyneet vmn alivaltiosihteeri martti hetemäki ja veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja teemu lehtinen ja jälkimmäinen on minusta aika avoimesti kyllä paljastanut myöskin tämän veropoliittisen linjan joka kokoomuksella on

olemme myös johdonmukaisesti olleet aina taistelemassa etulinjassa valvomatonta säätelemätöntä kasinokapitalismia vastaan

nyt kun eduskunta päättää yhäti vaikeutuvassa taloustilanteessa talousarviosta ja talouspolitiikan linjasta pääministeri loistaa poissaolollaan

käsittelyjen venähtäminen ja tehottomuus on ollut täydentämässä teidän signaaleja ole mikään vastaus puhuttelussa bent juoda ne mustajärvi

sosialidemokraatit edellyttivät ja vaativat että veropainotukset veronkevennykset pitäisi suunnata pieni ja keskituloisille ja tällä tavalla tukea kotimaista ostovoimaa ja kotimarkkinoiden työllisyyttä

kyllä nyt vihdoin pitäisi avoimesti myöskin muiden kuin sosialidemokraattien tunnustaa että sokean uskon markkinavoimien kykyyn hallinnoida riskejä pitää olla menneisyyttä

alue joka on joutunut monella tavalla kielteisten ratkaisujen kohteeksi joutuu nyt valtion poliittisilla ratkaisuilla rakennemuutosratkaisujen kohteeksi joita meillä kyllä vapaat markkinavoimat ovat ihan riittävästi hoitaneet

hän erityisesti muistaa mainita että palkansaajien verotus on muita maita kireämpää mutta unohtaa tietysti mainita että pääomatulojen verotus on keveää

kun kuuntelee vientiteollisuuden ja yrityssektorin vakavia näkökohtia voi sanoa että sosialidemokraattien kritiikkiin paljolti yhdytään

tältä osin tarvitaan nyt kyllä muita tapoja edetä kuin se että sadat miljoonat syyttömät maksavat tämän kasinokapitalismin laskua

kyllä meidän on avoimesti tällaisessa tilanteessa tunnustettava että hyvinvointivaltio edellyttää korkeampaa veroastetta ja meidän ei tarvitse ottaa mallia kyllä niistä maista joissa ovat heikkoja nimenomaan perus ja hyvinvointipalvelut

poliittiset arvovalinnat näkyvät konkreettisen verotuksen ja köyhyyden kysymyksissä

eli tämäkin olisi perustellut alueellisten työllisyys ja kokonaistaloudellisten arvioiden parempaa käsittelyä ja uskon että eduskunta ja parlamentaarinen järjestelmä olisivat tässä suhteessa siihen kyenneet kuten ennenkin

ministeri katainen voin myöntää teidän olevan hyvin rehellinen kun te savon sanomissa opetatte meitä riemuitsemaan verokalentereiden kärjessä olevista miljoonatuloja saavista henkilöistä

suomi kärsii globalisaation takaiskuista nyt enemmän kuin monet muut maat ja se iskee vientiimme erityisen suurella voimalla

rkp esityksensä mukaisesti ei harrasta kalastuslakia vaan rahastuslakia ja kun aikoinaan eduskunta päätti onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeudesta ja läänikohtaisesta viehekortista kyseessä oli nimenomaan maaseudun ja saariston elinvoimaisuus kalastusmatkailun kehittäminen kalavarantojen laajempi hyväksi käyttäminen ja maa ja vesialueita omistamattomienkin oikeuksien kehittäminen

toteatte

tässä suhteessa luottamus voi palautua todella vain edustuksellisen demokratian ja parlamentarismin roolin vahvistamisella myös tässä asiassa

arvoisa puhemies

selviytyminen on myös kansallisen tahdon ja myös poliittisten päätösten varassa vientiteollisuuden metsäteollisuuden ja telakkateollisuuden osalta mutta myös yritystoiminta tulee tässä vaikeutuvassa kriisissä ottaa vakavammin esiin

kun tehtiin vakausvälinepäätöksiä niin sosialidemokraatit vaativat silloin pelisääntöjä ja moraalikato ongelman vähentämistä selvällä pankkien sijoittajavastuulla